valiokunta toteaa että materiaalihankintojen määrärahan niukkuus vaikuttaa väistämättä myös kotimaasta tehtäviin hankintoihin ja kotimaisen puolustusteollisuuden osaamisen kehittymiseen sekä työllistämismahdollisuuksiin

tästä me kuulimme aikaisemmin käsittelyssä kiivasta ja kovaakin vääntöä eduskunnassa kuten siitä että suomessa ei pitäisi joidenkin mielestä myydä israelin siirtokunnissa tuotettuja hedelmiä

tässä yhteydessä on epäoikeudenmukaista ja epäjohdonmukaista verrata tilannetta lasten kasvattamiseen jossakin päihdeperheessä kun ruvetaan puhumaan esimerkiksi rakastavasta homo tai lesboperheestä

suomelle onkin pienenä puolustusmateriaalin tuottajamaana ensiarvoisen tärkeää että puolustusteollista kilpailua koskevia säädöksiä tulkitaan eu maissa samalla tavalla

tämänkaltainen politiikka ei ole ainakaan mielestäni rakentavaa ja siinä mielessä uskon ja toivon että tämä hallitus ja myös tuleva hallitus tekee senkaltaista politiikkaa jossa se tunnustaa israelin suvereenisuuden omaan maahansa sekä oikeuden toimia siellä kuten kaikkien kansainvälisten sääntöjen mukaan toki pitää

määrätty viiden vuoden suoja aika jonka aikana vuokria ei saa korottaa edes remonttien tarpeessa tietenkin johtaa siihen että sijoittajat odottavat kärsivällisesti viiden vuoden umpeutumista

keskustelu on kaikki

valiokunta pitää tarpeellisena että tätä kustannustehokasta toimintaa hyödynnetään edelleen jatkossakin ja haetaan tarkoituksenmukainen tasapaino puolustusvoimien ja mpkn järjestämien kertausharjoitusten välillä

heillä on täysi oikeus mennä naimisiin haluamansa vastakkaista sukupuolta olevan henkilön kanssa kunhan tämä on täysi ikäinen eikä ole lähiomainen

meidän täytyy niin valtion tasolla kuin myös kuntien tasolla olla vastuullisia päättäjiä ja lisätä kohtuullista vuokra asumista ja kohtuullista omistusasumista

muistutankin vielä että meidän välikysymyksemme yhteinen välikysymyksemme keskustan kanssa oli teemaltaan kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen

ei se ketään syrji

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että momentin liikkumavara käynnissä olevien operaatioiden muutoksiin ja mahdollisiin uusiin operaatioihin on erittäin pieni

arvoisa puhemies

keskustan kansanedustajat toisensa perään ovat kovasti kritisoineet hallitusta siitä että raha automaattiyhdistyksen tuottoa siirretään budjetin katteeksi

kyseisten momenttien määrärahat tulee valiokunnan mielestä pitää vähintään sillä tasolla että tarvittaessa pystytään aloittamaan kiireellinen uusi operaatio ilman lisätalousarviomenettelyä

minun mielestäni tämän keskustelun taso on niin surkeata että ei voi käsittää miten pyöritään tämmöisellä tunnetasolla kuin nyt käytettäessä tasa arvo suvaitsevaisuus ja muita termejä koko ajan tässä asiassa

hallintovaliokunnan mietintö pohtii asiaa talouden näkökulmasta esimerkiksi vaikka sidonnaisuuksien ilmoittamisen kohdalta aivan toisin kuin perustuslakivaliokunta

kolmantena haluan heittää vielä erään asian loppuun koska olen kolme vuotta lukenut myös teologiaa ja minulla on omanlainen käsitys raamatusta niin kuin varmaan meillä kaikilla

hallintovaliokunta katsoo että esimerkiksi ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen kaikkiin valtuutettuihin merkitsisi kunnille merkittävää hallinnollista taakkaa

tämän jälkeen täällä on lueteltu kuinka paljon meillä on näitä valtuutettuja ja varavaltuutettuja ja siinä mielessä hallintovaliokunta katsoo enemmän asiaa talouden näkökulmasta kuin perustuslakivaliokunta joka haluaa katsoa asiaa kuntalaisen kannalta

kyllä sidonnaisuuksien ilmoittamisen tulisi olla lähtökohtaisesti siten että kaikkien niiden henkilöiden jotka kunnassa valitaan luottamustehtävään joka vähässäkin määrin on merkittävä sidonnaisuudet tulisi julkaista

kristitty tarkoittaa kristuksen kaltaista sitä että haluaa seurata kristusta se on yksiselitteinen raamatun antama teologinen totuus

esimerkiksi jos on kunnan konserniyhtiön hallituksen puheenjohtajana vaikka vantaan energiassa tai missä tahansa niin miksi hänen ei tarvitse ilmoittaa sidonnaisuuksia tai miksi hänen ei tarvitse ilmoittaa vaikka hän on ollut vaaleissa osallistunut vaaleihin mistä hän on saanut rahoituksensa vaikkei olisi valtuutetuksi asti päässyt tai mihinkään muuhun lautakuntatehtävään

pääse taivasten valtakuntaan vaan se joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon

ansiokkaasti perustuslakivaliokunta kyllä lausunnossaan toteaa sen että velvollisuuden ilmoittaa sidonnaisuuksista pitää koskea maankäyttö ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa ja niin edespäin

arvoisa puhemies

tässä asiassa voidaan mennä aivan tappiin asti

keskusta on siis yhtä lailla osallinen tähän kansalaisjärjestöjen toimintojen heikentämiseen kuin tämä hallitus joten heidän esittämänsä kritiikki tästä aiheesta on farisealaista höpinää

arvoisa puhemies

lain mukaan raha automaattiyhdistyksen tuotto on osoitettava kansalaisjärjestöjen yleishyödylliseen toimintaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

on hyvää että tässä uudessa lähtökohdassa kirjataan hallintovaliokunnan mietinnössä se että kunnalla olisi velvollisuus asettaa nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto sekä nykyistä sääntelyä vastaavasti vanhusneuvosto jokaiseen kuntaan

tämä ihan muistutuksena siitä että meidän ei pidä antaa semmoisia vaalilupauksia joita me emme pysty tai emme aiokaan pitää

arvoisa puhemies

tätähän monet kunnat jo itse toteuttavat mutta kaikki eivät halua välttämättä vapaaehtoisesti vammaisneuvostoa tai vanhusneuvostoa asettaa

arvoisa puhemies

tässä lakiesityksessä on tarkoitus että opintotuki mahdollistaisi opiskelijalle päätoimisen opiskelun ilman että tarvitsisi mennä töihin samanaikaisesti tehdä pitkiä päiviä ja se edistäisi myös sitä opiskelun nopeaa valmistumista

arvoisa herra puhemies

toinen kysymys on sitten kuinka vapaaehtoisesti me haluamme heidän osallistuvan meidän lautakuntiemme päätöksiin silloin kun heitä koskevista asioista päätetään

vielä täytyy mainita edustaja gestrinin maininta siitä että vantaa ei olisi prosentuaalisesti laskettuna kaikkein vähiten ruotsinkielisin suomen kaikista kaksikielisistä kunnista se ei pidä paikkaansa nimittäin se on

hallituksen talousarvioesityksestä täällä keskustelussa on kuullut paljon sanottavan myös sitä että oppositio ei näe siinä mitään hyvää ja me pelkästään moitimme sitä mutta se ei pidä paikkaansa

toki tämä korvausraha pitää pitää koska meidän täytyy pitää kiinni sitoumuksista mutta uusien luonnonsuojelualueiden avaaminen tässä taloustilanteessa on mielestäni tarpeetonta

laissa säädettäisiin kuntastrategiasta jolla valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista ja jonka mukaisesti kuntaa johdetaan

siinä mielessä arvoisa puhemies epäilenkin että kaikki vanhemmat eivät tästä huolimatta kykene kustantamaan lastensa opiskelua kun nämä asuvat poissa kotoa

mutta edustaja thorsille haluaisin mainita sen että olen huolissani siitä jos esimerkiksi vantaalla on sen takia tullut ruotsinkielisille oma koulu että heitä kiusattiin koulussa sehän on vakava asia siihen tulisi puuttua jollakin tavalla

nyt kun me työnjakoa suunnittelemme ja annamme mahdollisuuksia kunnan itse päättää esimerkiksi vaikkapa johtajistaan niin en löytänyt tästä pohdintaa

se on erittäin hyvä että kansalaisjärjestöjen liikuntatoimintaan ruvetaan panostamaan koska siellä jos jossain saadaan lapset ja nuoret liikkumaan ja se on ensiarvoisen tärkeätä varsinkin näinä aikoina

oli ihan mukava kuulla edustaja arhinmäeltä vasemmiston linjaa ja varmasti ihan aitoa huolta siitä että kreikkalaisilla ei ole töitä nuorisotyöttömyys kasvaa ja rahat menivät pankeille kansan sijasta kun niitä ruvettiin sinne siirtämään

ja nyt kuitenkin kun meillä on luonnonsuojelualueita tarpeeksi paljon niin eikö olisi hallitus ihan semmoinen hyvä kauppa että nipistetään tuolta sen verran että saadaan veteraanit kuntoutettua ja ei lähdetä sille puolelle leikkaamaan

esimerkiksi mietittiinkö sitä millä me pääsemme eroon näistä poliittisista virkanimityksistä kunnan eri johtotehtäviin olevien kaupunginjohtajien osalta

te tiesitte minne ne rahat menevät silloin kun näitä tukipaketteja ruvettiin järjestelemään ja suomi rupesi maksamaan omia eriään ostamalla ikään kuin vakuuksia meille

mielestäni tampereella on hyvä askel otettu siihen suuntaan että on pormestari joka valitaan mutta pormestarin valinnalla ei ole mitään hyötyä jos sen valitsee valtuusto

elikkä nyt esitetään hirveästi kaikennäköisiä toimenpiteitä kuten nuorisotakuu että valtavasti käytetään rahaa hyvinvoinnin turvaamiseen ja parantamiseen mutta samanaikaisesti tehdään merkittäviä leikkauksia opetuksen ja koulutuksen ja tutkimuksen saralta

milloin rakennusvalvonnassa edellytetään eri työvaiheiden digitaalinen kirjaaminen rakennusvirheiden ehkäisemiseksi

kun me tiedämme että kuluttajat ovat liiton kautta edustettuina vain muutaman toimihenkilön voimin lähes sadassa kotimaisessa ja eurooppalaisessa yhteistyökumppaneiden ja valtionhallinnon työryhmässä ja komiteassa niin on kohtuutonta näin tehokasta työtä kuristaa yhtään enempää

silloin ei ollut pihaustakaan kolmeen vuoteen ei ollut mitään hätää tässä asiassa mutta nytten kun vaalit lähestyvät ja nytten kun ollaan oppositioon lähdetty kyllä ääni muuttui kellossa

kyllä pormestari tulee valita kansanäänestyksen kautta riippumatta siitä minkälainen henkilö sieltä kulloinkin kaupunkia johtamaan tulisi

miljoonien kymmenien ja satojen miljoonien leikkauksia samanaikaisesti ei voi korvata sillä että lisäämme joitain projekteja sen päälle

aidosti kansalaisten ääntä kuulemalla antamalla heille mahdollisuuden vaikuttaa me voimme lisätä äänestysaktiivisuutta ja mielestäni olisi oltava rohkeutta keskustella ihan avoimesti siitä missä määrin me voimme lisätä tällaista kansalaisten vaikuttamista kuten esimerkiksi tämän kaupunginjohtajan pormestarin valinnan suhteen

esimerkkinä haluan kiinnittää huomiota siihen että hallituksen tulisi ottaa tosissaan masentuneiden erityisesti nuorten tilanne ja lisätä resursseja ennalta ehkäisevään työhön heidän terapiaan saamisekseen

se on iso hinta jonka me olemme joutuneet maksamaan siitä ja siinä mielessä ei ole reilua sanoa että me yritämme vaalien alla tässä nostaa jotain vaalikikkaa

kiitos

tällaista työtä missä saadaan maksutta neuvoa kun on kuluttajalla mahdollisesti riita asia meidän tulee nyt vaikeana taloudellisena aikana mielestäni tukea

edustaja niinistölle täytyy nyt mainita se että en minä tarkoittanut sitä että me pysyvään taakanjakosopimukseen voisimme lähteä mukaan mehän olemme hyväksyneet nyt tämän vapaaehtoisen taakanjako osuuden ja se riittäköön meille koska sillä me nyt olemme osoittaneet sen että me haluamme kantaa sitä vastuuta yhdessä mutta siinäkin me olemme epäonnistuneet koska emme ole pystyneet vaikuttamaan siihen keitä tänne tulee

elikkä aina on annettu periksi aina on sanottu että tehkää paperit uusiksi jotta ne näyttävät siltä että me voimme jälleen lisää lainata rahaa

suomi on takaamassa niitä lainoja omalla osuudellaan ja me emme halua että se potti kasvaa kohtuuttoman suureksi koska joskus tulee maksun aika joku ne maksaa jos ennen kristusta ikka niitä pysty maksamaan

oleellista olisi että tänne tulisi sellaisia henkilöitä jotka pystyvät sopeutumaan tähän yhteiskuntaan koska meillä on kuitenkin hyvin erilainen yhteiskunta kuin monella muulla vaikkapa euroopankin maalla

ja hallituksellahan on ollut toivomus ei se mikään salaisuus ole että olisi tullut vaikkapa jesidejä tänne tai vainottuja kristittyjä jotka varmasti sopeutuisivat tänne huomattavasti paremmin kuin jotkut muut ryhmät

väitän myös että jos niitä rahoja ei holtittomasti anneta lainoina muille kyllä sitä rahaa voisi mahdollisesti olla täälläkin tärkeämpiin asioihin laittaa nimittäin sitä kautta että me voisimme ottaa enemmän riskejä myös suomalaisen työllisyyden parantamiseksi mistä edustaja arhinmäkikin myös mainitsi

sitten jos tämä dublin sopimus ei toimi ja ihmiset tulevat rajojen läpi ja heitä ohjataan vielä valtion tai viranomaisten toimesta eteenpäin suomeen saakka niin kyllä silloin maksajan täytyisi olla joku muu kuin suomen valtio niistä kustannuksista koska jotkut muut maat eivät ole noudattaneet niitä sopimuksia

tästä on kysymys edustaja laukkanen että kyllä meillä pitää joku roti olla tässä omassa valtiossa että ei tänne tulla vaan kuin jonnekin hollitupaan marssitaan vaan tuosta rajalta sisään

mikäli alueelliset arvioinnit olisi tehty olisi todennäköisesti päädytty siihen ettei puolustusministeri wallinin suojeleman dragsvikin varuskunnan säilyttämiselle olisi löytynyt kestäviä perusteluja

emme me ole millään tavalla rakkautta vailla olevia päättäjiä silloin kun me haluamme tehdä jonkunnäköisen rajan tähän kustannustasoon ja siihen ihmisten tulijoiden määrään

sitten täytyy myös muistaa se että jos me onnistumme luomaan senkaltaisen oikeudenmukaisen järjestelmän niin me myös ennalta ehkäisemme sitä että ihmiset joutuvat salakuljettajien käsiin tuonne hukkumaan pitkin välimerta ja se liikenne vain lisääntyy aikaisemmin sanoin kuinka paljon siellä on tulossa

hallituksen tulisikin järjestää työnsä menettäneille puolustusvoimien henkilökunnalle korvaava työpaikka eikä jättää heitä niin sanotun uudelleenkoulutusjärjestelmän pelinappuloiksi

kun kello käy ja ilta lähenee niin yritän olla lyhytsanainen ja vielä palata asiaan tästä lapsen näkemyksen kulmasta

minä olen täysin samaa mieltä